turvapaikkakäytäntöjen välitön tiukentaminen vetovoimatekijöiden vähentäminen sekä vastaanoton yksikkökustannusten alentaminen nopealla tahdilla ovat omalta osaltani vaatimuksia sille että ehdotettuja toimia voi puolustaa

arvoisa puhemies

te ette ilmeisesti ole sitä mieltä että piikki vanhusten hoidon suhteen on täysin auki kun ette esimerkiksi esitä miljardia lisää kuntien valtionosuuksiin joilla hoito rahoitetaan

yliopistoissa tunnustetaan että löysää löytyy siellä on mistä leikata kunhan vain järkevöitetään ja sopeutetaan toimintoja niin kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa

kerron esimerkin tilanteesta jossa liian tiukat työsopimusehdot tekivät sen että ei voitu alentaa palkkoja sopia paikallisesti ja sitä kautta päädyttiin irtisanomisiin

maassa oleskelee paljon ihmisiä joilla ei ole turvapaikkaa vaan joku muu peruste oleskelemiseen ja me joudumme elättämään heidätkin

alkuun mietin etten tästä puhetta pitäisi mutta ilmassa alkoi olla niin paksulti hurskautta että pönttöön täytyi kuitenkin vielä tulla

sana perustuslaki kun mainitaan useampaan kertaan eduskuntasalissa ja kun sosialidemokraatti paheksuu puheessaan puoluekuria niin en kyllä kovin paljon suurempaa hurskautta enää keksisi

kuinka moni teistä puheenvuoron käyttäjistä olisi valmis siihen että teidän puolueestanne lähtevä kansanedustaja yksittäinenkin saisi mukanaan osuutensa puoluetuesta

suurimmat ongelmamme jonkinlaisessa järjestyksessä ovat työttömyys ja näköalan puute siinä mistä saataisiin talouskasvu taas käyntiin jo toteutunut ja tulevaisuudessa uhkaava massiivinen haittamaahanmuutto alueellinen epätasa arvo tuloerojen ja hyvinvoinnin erojen kasvu sekä kiristynyt kansainvälinen tilanne

näissä asioissa on korjattavaa ja monissa pitäisi suunnan muuttua mutta se mitä sdp ja vihervasemmisto esittävät korjaukseksi joko ei korjaa asioita tai vie niitä suorastaan huonompaan suuntaan

itse haluan luottaa enemmän rkpn vilpittömään kiitokseen siitä että hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja on perussuomalainen ja siihen kokoomus ja keskusta ovat myöntyneet

arvoisa puhemies

päinvastoin kun mitä tahansa etäisesti työn kilpailukykyä lisäävää ja työllisyyden esteitä mahdollisesti poistavaa esitetään on hetkessä käynnissä valtakunnallinen mustamaalaus ja pelottelukampanja ajatusten torpedoimiseksi

miksi johdatte suomen kansaa harhaan näillä puheilla

oletteko katsoneet peiliin tämän huolen aiheuttamisen suhteen

arvoisa puhemies

oppositio oli kyvytön olemaan edes yhtenäisesti välikysymyksen takana joten onhan selvää että maan edun nimissä jokaisen vastuullisen poliitikon tulee tämän kuullun jälkeen äänestää hallituksen luottamuksesta

erityisesti tätä tiedonkulkua sekä yhteistyötä tulee parantaa suurissa kysymyksissä kuten meitä kaikkia koskettavassa sote järjestelmän uudistuksessa ja liikenteeseen liittyvissä asioissa

arvoisa puhemies

porukkaa palaa sinne vapaaehtoisesti suomesta lukuisia henkilöitä jatkuvasti elikkä se turvallisuustilanteen päivittäminen on varmasti täysin perusteltua ja aiheellista

tietenkin tässä pikkuisen puretaan normeja säästetään byrokratiaa mutta sitäkin voisi miettiä tarvitaanko kahtakaan tuomaria aina kaikissa tapauksissa ja onko tarpeen kolmiportainen viranomaiskäsittely etenkään selvissä tapauksissa joissa turvapaikkajärjestelmää selvästi hyväksi käytetään pelkän laittoman maahantulon mahdollistamiseksi

lähivuosina meillä voi olla kymmeniätuhansia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä jotka ovat oikeusasteissa käsittelyssä

valtio kuitenkin aina on ensisijaisesti omien kansalaistensa edunvalvontakoneisto

meidän täytyy laittaa suomalaiset etusijalle

perussuomalaiset eivät voi määritellä lappeenrannan yliopiston ammattijärjestöjen toimintatapoja heidän esityksiään yt neuvotteluissa se ei ole perussuomalainen linja

nyt keskustellaan teidän vaihtoehtobudjetistanne

esitin kysymyksen koskien teidän vaihtoehtobudjettianne

hallitusohjelmassa on eteenpäin menevän kokonaisuuden ohella monia hyviä yksittäisiä asioita

miksei kannattamattoman tuulivoiman tukea ole leikattu aiemmin

miksei puoluetukea ja ministereiden ja avustajien määrää ole otettu aiemmin leikkauslistalle

nostan tässä yhteydessä esille hallitusohjelman kirjauksen

toivon ja odotan näiden vaikeiden päätösten johtavan suomen uudelle kasvun uralle että voisimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamme jatkossakin

näillä sanoin ja evästyksin annan luottamukseni hallitusohjelmalle